tämä sama pätee tuohon seuraavaankin lakiesitykseen ehkä vielä pahemmin

toinen ongelma on se että nyt työ ja elinkeinotoimistoista tulee yhdenlaisia portinvartijoita kun niiden tehtäväksi jää arvioida ketkä työttömistä nyt oikeasti ovat sen koulutuksen tarpeessa ja ketkä eivät ole

kun täällä on syytetty siitä että niihin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin eli toimeentulotuella oleviin ei ole satsattu niin kyllä niihin satsataan

tässähän olisi voitu ajatella että jos pitäisi saada tämä sama säästö aikaiseksi tai säilyttää näitten kaikkein köyhimpien tilanne ennallaan niin jos se olisi tehty korottamalla tai pitämällä se lapsilisä ennallaan niin se säästö olisi ollut kuitenkin ihan sama kuin se että lapsilisä leikataan heiltä ja he sitten pääsevät ikään kuin nauttimaan enemmän toimeentulotukea

tämä saattaa toimistojen resurssienkin vuoksi mutta muistakin syistä muodostua kohtuulliseksi ongelmaksi

lopuksi arvoisa puhemies kun tässä nyt yhdellä eurolla tukea korotetaan niin siitä voisi olla tietysti monta mieltä

minusta tällainen korotus tässä tilanteessa on sofistikoitua piruilua

tekisi mieleni nimetä tämä eräänlaiseksi koelainsäädännöksi

edustaja tolppasen varsinaisen puheenvuoron loppupäätelmä oli ihan oikea mutta perustelut olivat täysin kestämättömiä

se ei olisi maksanut valtiolle eikä kunnille yhtään sen enempää mutta se olisi säästänyt ne ihmiset tältä jokakuukautiselta kuittisirkukselta joka on äärimmäisen nöyryyttävää ja ei olisi myöskään saattanut heitä siihen kannustinloukkutilanteeseen

tässä nimittäin on koeteltu hyvinkin monia tahoja ainakin yhtä tai kahta ympäristöministeriä ja keskustan kenttää siellä maaseudulla eläviä ihmisiä joitten on pakko kuitenkin jotenkin ne jätteensä käsitellä ja niiden kanssa elää ja sitten tätä koko poliittista järjestelmää jota tästä läheltä seuraten on tuntunut että jos tämä on ollut kaikkein tärkein asia meidän käsittelyssämme niin eivät nämä suomen asiat nyt ihan huonosti kuitenkaan ole

tässähän on todellakin kysymys yhdistelmälupadirektiivin implementoinnista ja se ei jätä meille liikkumavaraa

arvoisa puhemies

me olemme eun jäsenvaltio ja suomen vastaanpyristelystä huolimatta tämä direktiivi on hyväksytty jolloin meidän on se implementoitava

olen samaa mieltä kuin tässä pari edellistä puhujaa että tämä on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen ja siinä mielessä tietysti hyväksyttävä mutta innostuin nyt pyytämään puheenvuoron kuultuani osan edustaja wallinheimon puheenvuorosta

minusta enempää todistetta siitä että tämä koko ratkaisu kompensaatioineen on kestämättömällä pohjalla ei kyllä tarvita ja toivon hartaasti että jos ja ehkä kun näitä leikkauksia joudutaan tekemään ja jos niitä sitten toivon mukaan myöskin jatkossa halutaan kompensoida se kompensaatio ei kyllä tapahdu toimeentulotuen kautta koska se on sosiaalipoliittisesti ja oikeudenmukaisuuden kannalta kaikkein typerin ratkaisu

kokonaan toinen kysymys on se että silloin kun äänestimme liittymisestä euroopan unioniin yhtenä keskeisenä perusteena liittymisen puolesta käytettiin sitä että sosiaali ja terveyspolitiikka eivät tule kuulumaan euroopan unionin toimivaltaan vaan ne säilyvät kansallisessa päätäntävallassa ja niinhän ne ovat edelleenkin mutta siitä huolimatta sisämarkkinakäytäntöjen ja liikkuvuuden edistämisen joka itse asiassa on euroopan unionin pyhin asia takia nyt sitten käsittelemme tätäkin direktiiviä täällä

kallis kun hegel aikanaan esitti teoriansa niin eräs hänen opponenttinsa lausui että kaikki tosiasiat puhuvat teidän käsityksiänne ja teidän teoriaanne vastaan johon hegel totesi että sen pahempi tosiasioille

totean vain että yhdeltä osinhan eduskunnassa on jo aiemmin käsitelty urheilijoitten tavallaan tähän liittyvää vakuutusturvaa

toisaalta tämä on kyllä antanut myöskin hyvän oppitunnin demokratiasta siitä että kansaa pitää kuitenkin aina lopulta kuunnella

tämä hallitusohjelma parantaa perusturvaa enemmän kuin yksikään hallitusohjelma tähän mennessä

silloin oli kyse yllätys yllätys jääkiekkoilijoista jolloin tietojeni mukaan ainoan kerran kun eduskuntaa vastaan on lakkoiltu se tapahtui yhdellä sm liigan kierroksella jolloin kiekkojen pudottua jäähän pelaajat pitivät minuutin tauon viestinä eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnalle minkä otimme huomioon

räsäsen ja ed

siinä mooses ja profeetat

mustajärven ja meidän muiden täällä sanomaa kohtaan niin kun te vetoatte siihen että tämän lakiesityksen perustelut puhuvat meidän näkemyksiämme vastaan tekee mieli sanoa että sen pahempi hallituksen esityksen perusteluille

kun joku sanoi hegelille että teidän teorianne puhuu tosiasioita vastaan niin hegel sanoi että sen pahempi tosiasioille

arvoisa puhemies

suomen perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden asua siellä missä itse parhaaksi katsoo mutta perustuslain turvakaan ei riitä jos edellytykset asumiseen eivät ole olemassa

se toimeentulotuen tarveharkintakin toivon mukaan poistetaan puolivälin tarkistuksessa ja uskon vielä muuhunkin parantamiseen jos taloudellinen tilanne antaa mahdollisuuksia

sitä varten me täällä olemme

ja oikeastaan sopii kysyä mistä syystä hallituksen esityksen perustelut ja näin on minunkin mielestäni kun minä luin ne todellakaan eivät anna oikeaa kuvaa siitä mitä tässä on oikeasti tapahtumassa

se kyllä herättää vakavan kysymyksen siitä minkälaisen aukon suomalaiseen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan tämä nyt täällä käsittelyssä oleva ja hyväksyttävä lainsäädäntö tulee muodostamaan

siinä yhteydessä vain kävi sinänsä ilmi että tämäntyyppisen turvan järjestäminen ei ole ihan yksinkertaista johtuen muun ohella siitä että ikään kuin urheilijoitten vakuutusturvan taustana olevat tulotasot vaihtelevat lajeittain erittäin huomattavasti suomessa

tässä asiassa nimenomaan on todettava ehkä noin prosessuaalisesti että siitä kun olin edellisen kerran oppositiossa tämä maailma eduskunnan toiminta on parantunut sillä tavalla että silloin elikkä noin viisi vuotta sitten tämmöiset sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöihin liittyvät vastalausepuheenvuorot piti käyttää noin kello yhdentoista aikaan illalla nyt pääsee jo seitsemältä puhumaan

olen siitä ylpeä ja iloinen ja uskon voivani sanoa että tämä hallitus ei pidä tyhjää maljaa köyhien huulilla

tämä ei ole tietenkään pelkästään tämän esityksen ongelma vaan se on aika usein hallituksen esitysten tämän tyyppisten esitysten ongelma että tämä toinen puoli joka tässä tapauksessa on nimenomaan pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen työntekijöitten aseman heikkeneminen jää syrjään

sosiaali ja terveysvaliokunta jo näitten käsittelyssä olleitten lakiesitysten kohdalla pitkäaikaisen historiallisen näkemyksensä mukaisesti esitti tästä aika vakavan huolestumisensa

euroopan syrjäkylät ovat jo tyhjentyneet ja kirkkojen alttareilla hylätyt jeesukset näkee seurakuntien menneen näkee maailmansa kadonneen ja kauas ohitsensa euroopan edistyneen

olen äänestänytkin niitten puolesta vaikka en nyt tässä käsittelyssä tulekaan äänestämään mutta uskon että niistä joku saattaa jopa toteutua esimerkiksi tämä vähimmäispäivärahojen korotus

mutta ei se poista sitä edustaja wallinheimon esittämää sinänsä oikeaa vaatimusta että tämä asia kyllä pitäisi kokonaisuudessaan saattaa kuntoon

se ei ole lainsäädännön kannalta missään mielessä hyväksyttävää ja silloin pitää tietenkin toivoa että kuulemme valiokunnassa ja varmasti ed

tiusasen vastalauseella ryyditettynä

vain vanhukset ovat jääneet pihapoluille astelemaan

kohta vanhoihin hautuumaihin heistä viimeiset siunataan

räsänen sosiaali ja terveysvaliokunnassa tulemme kyllä kuulemaankin esimerkiksi pamin näkemyksen tästä asiasta ja veikkaanpa että se tulee tukemaan sitä mitä olemme täällä esittäneet

ehkä nyt voimme sanoa että varmaan säästöjäkin tarvitaan mutta olen sitä mieltä että niitten säästöjen pitäisi olla järkeviä ensinnäkin sillä tavalla ettei näennäisiä säästöjä saavuttamalla itse asiassa aiheuteta suurempaa vahinkoa taloudellistakin vahinkoa ja ennen kaikkea siten että niitä säästöjä ei kohdistettaisi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kuten valitettavasti tässäkin tapahtuu

tästä sosiaaliturvastahan iso osa ei ole eksportoitavissa perheenjäsenille muihin maihin eikä tämän nyt avautuvan sosiaaliturvan piiriin esimerkiksi tässä lakiesityksessä pääse muuten kuin tulemalla suomeen työhön ja täyttämällä ne samat ehdot esimerkiksi työttömyysturvan osalta kuin mitkä koskevat suomalaisia työntekijöitä ja muitakin jotka ovat oivia ja soseuta mansista tylysti oikeutettuja sosiaaliturvaan

takaisin ei ole tietä tiet vievät vain eteenpäin ja tänäänkin raha ja valta kulkevat käsikkäin sillä niiden hyväksi alkoi tämä kansainvaellus uus sitä laajenneet markkinat vaati ja kasvava teollisuus

sitä miksi näin on voinut tapahtua täältä vasemmaltakin katsoen sopii kyllä ihmetellä

tosiasia lienee se että tämä asia on kolmikannassa neuvoteltu teollisuusliittojen ja työnantajien ja ministeriön kesken

tässähän on nyt siis kaksi tai ehkä kolmekin asiaa jotka hallitus on päättänyt toteuttaa ja jotka täyttävät nämä edellä kuvaamani ikävän ehdon edellytykset

arvoisa ministeri kun lääkekorvausuudistustyöryhmä saa työnsä valmiiksi niin toivon että huolehdimme yhdessä että hallitusohjelman kirjaukset siltä osin toteutuvat

niistä ensimmäinen on tämä matkakorvausten leikkaus joka toteutetaan tällä hallituskaudella valitettavasti jo toisen kerran

syntyi nokia ja kaikki se mikä syntyi tänne etelään mutta sen seurauksena kun sitä kehitystä ei aluepoliittisesti pystytty hallitsemaan siitä maksetaan on maksettu siitä lähtien ja maksetaan edelleenkin kallista hintaa

voin tunnustaa että kun se tehtiin ensimmäisen kerran olin itse siihen kohtuullisen syyllinen koska hallitusneuvottelujen aivan viime vaiheessa kun viimeisenä yönä kamppailtiin vanhuspalvelulain rahoituksen löytämisestä niin silloin sitä rahaa ei enää muualta löytynyt joten se otettiin sitten muutaman euron korotuksena matkakorvausten omavastuuseen

tavallaan tämän kehityksen estämiseksi esitettiin kolme erilaista voisi kai tiivistäen sanoa kolme erilaista keinoa tai pikemminkin voi sanoa että ikään kuin syytä siihen miksi sen kehityksen hallinta ei onnistunut

edustaja toisensa jälkeen marssi tähän pönttöön ja tuohon toiseen kauhistelemaan vanhusten kohtaloa ja vaatimaan pikaista parannusta

kuukaudessa

siinä asemassa olin jo silloin tai olin tulossa siihen asemaan juuri kun asumisoikeusjärjestelmää suomeen rakennettiin

emmekö me muka tienneet jo aiemmin eikö eduskunnalle oltu kerrottu asiasta emmekö olleet kuulleet mitä asiantuntijat tässä talossa valiokunnissa ja tuolla erilaisissa kokoushuoneissa alakerrassa ovat meille kertoneet

ensinnäkin kun lamasta alettiin toipua niin alueellisten työttömyyden eroja ei kuitenkaan onnistuttu pitämään kurissa syntyi voimakas muuttoliike tänne etelään minkä seurauksia aluepoliittisina ongelmina maksetaan sillä tavalla että kun kiuruvetiset muuttavat helsinkiin niin asuntojen hinnat helsingissä nousevat kohtuuttomiksi kuten nyt jälleen kerran näyttää tapahtuvan ja toisaalta kun kiuruvetiset muuttavat helsinkiin niin asuntojen hinnat kiuruvedellä romahtavat mikä tarkoittaa sitä että ihmisillä ei välttämättä myöskään ole halua hankkia uusia asuntoja kiuruvedeltä

historia on sillä tavalla mielenkiintoinen ja sitä kannattaa tosiaankin kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi ehkä hieman valottaa ja arvioida

tämähän on oikeasti siinä mielessä hyvää lainsäädäntöä että tämä antaa turvaa niille ulkomaalaisille työntekijöille jotka tänne tulevat töihin ja me tulemme kyllä jatkossa tarvitsemaan ulkomaisia työntekijöitä

mutta nyt hallitus leikkaa puhtaasti säästääkseen valtion menoja matkakorvauksesta jota maksetaan siitä että terveyskeskuksista ja sairaaloista kaukana asuvat ihmiset joutuvat matkustamaan sinne moottorikulkuneuvoilla tai joillain muilla kulkuneuvoilla kun on laaja kysely sillä ole kyseiset organisaatiot ovat niin kaukana ettei sinne kävelläkään jaksa eikä polkupyörällä ajo onnistu

arvoisa puhemies

me emme selviydy nykyisellä demografisella väestöpohjallamme niistä vaateista joita ihmisten vanheneminen ja eläköityminen ja toisaalta syntyneitten vähyys tulee aiheuttamaan

elettiin myöskin aikaa jota valitettavasti eletään edelleenkin jossa vuokra asumisen arvostus on liian heikkoa

arvoisa rouva puhemies

ongelma on siinä että kaikilla ihmisillä ei ole varaa maksaa kunnolla edes niitä matkakorvauksia

vaikka raporteissa on onneksi vielä kyse yksityistapauksista raporttien viestit ovat vakava oire kehityksen suunnasta

mutta se mikä tässä on hyvää on se todella että jotta tämän sosiaaliturvan voisivat saada kolmannen maan kansalaiset niin heidän pitää työssä ollessaan pystyä nauttimaan niistä samoista työehdoista jotka koskevat suomalaisia

olen kiitollinen niille ihmisille jotka panivat liikkeelle tämän kansalaisaloitteen tasavertaisesta avioliittolaista

olen mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta

todellinen uhka lymyää minun mielestäni näitten raporttien epäkohtien takana ja se kasvaa siellä

minun mielestäni asumisoikeusasuminen erityisesti julkisesti tuettu asumisoikeusasuminen on tämmöistä mentaalisesti kaunisteltua vuokra asumista

viitaten sekä valiokunnan puheenjohtajan edustaja rehulan että edustaja filatovin tästä asiasta käyttämiin puheenvuoroihin on pakko todeta että tässä on nyt hieman samanlainen ongelma uhkaamassa kuin on liittynyt tänään päivällä suurin kiitoksin hyväksymäämme vammaisten sopimuksen ratifiointiin

nimittäin jos pohjois savon äänestäjäkunta saa valaistuksen ensi keväänä eikä valitse minua tänne ensi kaudeksi niin palaan johtamaan yritystä jonka yksi keskeisistä tehtäväalueista on rakennuttaminen

se uhka on voimavarojen jatkuva pieneneminen suhteessa kasvavan vanhusväestön tarpeisiin ja riittävän osaamisen puute

ei meille joilla on varaa matkustaa tuota mitään ongelmaa mennä kauempaakin terveyskeskukseen

ei siinä sen kummemmasta ole kysymys

on ikään kuin katsottu että kun yksityistämme kaiken niin sillä pystytään turvaamaan myöskin maaseudulla paremmat olosuhteet yrittämiseen ja muuhunkin

minusta esimerkiksi oras tynkkysen ja ilkka kantolan puheenvuorot jotka olen täällä salissa tänään kuullut antavat uskoa siihen että yleisemminkin ihmisten tasavertaisuutta ja heidän oikeudenmukaista koh teluaan voidaan käsitellä arvostavasti kunnioittavasti ja vaikuttavasti

yhdessä ne uhkaavat romahduttaa koko vanhustenhuollon laadun joka suomessa onneksi on kuitenkin edelleen korkea

edustajienhan nyt ei tarvitse tietenkään maksaa omasta terveydenhuollostaan mitään koska tästä nyt yleensä jaksaa kävellä tuohon naapuritaloon ja sinne pääseekin vielä samana päivänä ja palvelut ovat ilmaisia työterveyshuollon kautta

sen sijaan yhteisötasolla tähän kyllä todellakin liittyy se riski että pikkuhiljaa tällaisten troijan puuhevosten tai miksi niitä nyt haluaa kutsuakaan kautta sosiaaliturvan asumisperusteisuus murtuu

siksi olisin kovin tyytyväinen jos tämän maan hyvä hallitus ja vielä parempi eduskunta huolehtisivat siitä että minulle rakennuttajana on annettu edellytykset omalta osaltani parhaalla mahdollisella tavalla kitkeä harmaata taloutta

mutta luulen että kun rehellisyyden nimissä ryhdytään tätäkin asiaa tarkastelemaan niin voidaan todeta että julkinen sektori ainakin maaseudulla on yksityisen ja tällaisen kolmannen sektorin yritystoiminnan paras ystävä

sehän viivästyi siksi että kun halusimme kuten edustaja filatov tässä edellä totesi pitää huolen siitä että siihen liittyvä lainsäädäntö on kunnossa ja kun sen lainsäädännön kuntoon saattamisen aika keskeisenä esteenä oli se että se olisi maksanut niin niinpä sitten tämä sopimuksen ratifiointi kesti aivan liian pitkään

ehkä hieman vaikeammin toki nyt kun asunto oikeudet valitettavasti on lakkautettu niin vuokra asumisenkin turva on heikentynyt

mutta sen sijaan niille jotka asuvat kaukana ja joutuvat käyttämään terveyskeskusta ja joutuvat maksamaan sinne vielä asiakasmaksunkin siitä matkasta saattaa maksettavaksi jäädä jo useampi kymppi ja köyhälle perheelle sekin on jo iso raha

mutta kun täällä edustaja mäkipää sanoi hän nyt ilmoitti tuossa mennessään että se oli hänen oma eikä hänen puolueensa näkemys että pitäisi siirtyä vakuutusperusteiseen sosiaaliturvaan koska se on kuulemma oikeudenmukaisempi niin toivon nyt että perussuomalaiset eivät nyt kuitenkaan siirry tälle kannalle koska sehän on se eurooppalainen vaihtoehto mutta se vakuutusperusteinen sosiaaliturva vain tarkoittaa sitä että se koskee sitten niitä ketkä ovat vakuutettuja eli erityisesti niitä jotka ovat työssä ja sitä kautta maksavat sosiaaliturvamaksuja

arvoisa ministeri risikko minä tunnen teidät henkilökohtaisesti niin hyvin että tiedän varmasti että te ette halua kohdella vanhuksia huonosti mutta kysymys ei kuitenkaan ole teidän tai ylipäätään kenenkään yksittäisen päättäjän halusta tai ymmärryksestä vaan kysymys on koko politiikan sisällöstä hallituksen ennen kaikkea hallituksen valitsemasta politiikasta

kun julkisen sektorin toiminnot heikentyvät maaseudulla niin myöskin muut elämisen edellytykset heikkenevät usein ratkaisevasti

ei siihen olisi erikseen tarvittu asumisoikeusasuntoa mutta monien mielestä silloin ja ilmeisesti edelleenkin on hienompaa asua asumisoikeusasunnossa kuin vuokra asunnossa vaikka kuten mietinnöstäkin eksplisiittisesti tai implisiittisesti käy ilmi itse asiassa asumisoikeusasunnoissa asuminen ainakin taloudellisesti saattaa olla ei niin kannatta vaa ja asukkaitten vaikuttamismahdollisuudetkin saattavat olla jopa heikommat

tässä katsannossa olen tietysti hieman ihmetellyt sitä että tilaajavastuulakia on sinänsä ansiokkaasti laajennettu pääurakoitsijaan mutta sitä ei ole laajennettu niin että pääurakoitsijan vastuu jatkuisi läpi sen koko ketjun puhumattakaan siitä että rakennuttaja olisi saatettu mihinkään vastuuseen

se on kahden ihmisen välinen liitto kahden toisiaan rakastavan ihmisen välinen liitto ja silloin se kysymys kuuluu että miksi kaikki ihmiset kaikki ne parit jotka rakastavat toisiaan ja haluaisivat vahvistaa sen rakkautensa avioitumalla eivät saa siihen oikeutta

hyvä esimerkki on vaikkapa työvoimatoimistojen lakkauttaminen viitisen vuotta sitten tietoisesti ikään kuin jonkinlaisena alkusoittona näille iki ihanille ely keskuksille siis elinkeino liikenne ympäristö ja sitten kaikki se organisaatio

nyt olemme ratifioineet istanbulin sopimuksen ja se edellyttää että nämä turvakotipaikat saadaan riittävälle tasolle